kiitos arvoisa puhemies

hallitusohjelmaansa esittelevä hallitus on perusoikeistolainen hallitus

tässä tuli esille näkökulmia siitä miten ympäristönsuojelu ja ympäristön tilan vaaliminen voisi olla myös maataloudessa ja maaseudulla positiivinen asia ja niin minä näen että se on

on päivänselvää että nykypäivänä edes suomessa se ei ole niin johtuen verovälttelystä harmaasta taloudesta mutta ennen kaikkea maailmanlaajuisesti se ei ole niin ja suunta on täysin väärä

se on vihreiden vaihtoehto

suomelle kreikan ja irlannin muutaman miljardin euron laina ja takausjärjestelyt joista ainakin todennäköisesti merkittävä osa saadaan takaisin ovat kuitenkin parempi vaihtoehto kuin ottaa vakava riski nopeasta romahduksesta

kun minä puhun toimijoiden kanssa tuolla kentällä niin meillä on hirveän paljon yhteisiä näkemyksiä siitä että meidän pitäisi saada hyödynnettyä lantaa energiakäyttöön tuotettua biokaasua päästyä yhä enemmän suljettuun ravinnekiertoon niin että fosforia ei ajaudu meriin ja vesistöihin kuormittamaan itämerta vaan että se voisi paremmin pysyä maataloudessa kasvattamassa viljaa ja ruoantuotantoa ja vähentää ulkoisen fosforin tarvetta

arvoisa puhemies

hallitusohjelman olennaisin osa on sen rankka leikkauslista

ne jotka mollaavat julkista sektoria pöhöttyneeksi ovat väärässä

eun on rahoitettava irlantia lainalla mutta samalla on varauduttava siihen että julkisin varoin kriisiä ei voi loputtomasti rajoittaa

hallitus leikkaa kansalaisten yhdenvertaisuuden turvaamiseksi rakennettuja julkisen vallan tukiverkkoja koulutusta ja muita palveluja

ja iso ero ydinvoiman ja kotimaisten uusiutuvien energiatehokkuuden välillä on se että ne luovat suoraan suomalaiseen teollisuuteen työpaikkoja ne luovat kasvuyrityksiä ne luovat vientinäkymiä

on kehitettävä täydentäviä tapoja hallita kriisiä siten että myös yksityiset sijoittajat kantavat vastuunsa rahoitusmarkkinoiden ylilyönneistä

opettajat ovat suomalaisen koulutuksen vahvuus

arvoisa puhemies

olen julkisuudessakin olleiden tietojen perusteella tietoinen tästä tapahtumasta ust lugassa ja olemme ympäristöministeriössä selvittämässä meidän pietarin konsulaatin kautta ja venäläisten kollegojen kautta mitä tarkkaan ottaen on tapahtunut ja miten ust lugassa on tarkoitus toimia ennen kuin terminaali käyttöön otetaan

suomessa tarvitaan maataloutta ja maailman ruuantuotantotilanne globaali ja ympäristöriskienkin edessä on sellainen että meidän pitää sitä vaalia ja tehdä siitä puhdasta ja ympäristöystävällistä ja saada siitä myös kilpailuetua elikkä luomuruuan lähiruuan edistäminen on ministeri koskisen ja minun yhteinen hanke

se sanoo että kaikkien pitää kärsiä

se haluaa kaventaa yhteiskuntamme tasa arvoa

vihreän eduskuntaryhmän mielestä rahoitusmarkkinoiden vakavat rakenteelliset puutteet on korjattava jotta tulevilta kriiseiltä vältyttäisiin ja nykyistä kriisiä voitaisiin rajoittaa

arvoisa puhemies

mutta emme ole saaneet venäläisiltä virallista tietoa tähän onnettomuuteen liittyen vielä

suomen valmius jää mitä vaan ylitarjontaa onnettomuuteen ja mittavan öljyonnettomuuden torjuntaan on itämeren maiden yksi parhaimpia mutta me teemme myös kansainvälistä yhteistyötä sen eteen että venäjän ja viron kanssa tehdään yhteisiä harjoituksia

on kuitenkin todettava että venäjähän ei ole espoon sopimuksessa mukana jossa tämä kansainvälinen ympäristövaikutusten arviointi tulee automaattisesti mukaan mutta olemme pyrkineet varmistamaan että venäjä noudattaisi mahdollisimman paljon tätä menettelyä

arvoisa puhemies

hallitus edistää euroopan laajuisten rahoitusmarkkinoita koskevien veroratkaisujen toteuttamista ja kiirehtii euroopan komission valmistelemia lisäselvityksiä transaktioveron aktiviteettiveron sekä pankkien taseesta kerättävän vakausmaksun käyttöönoton mahdollisuuksista

hallitus leikkaa enemmän kuin useimmat hallituspuolueet vaaleissa sanoivat tekevänsä

he tekevät sitä ajoittain ja ovat vihjanneet siihen suuntaan että voisivat ratifioida sopimuksen ja sen eteen teemme töitä